lain osalta ei pitäisi olla väliä tallentaako käyttäjä bitit kodissaan sijaitsevalle kovalevylle vai kovalevylle joka on jonkun palveluntarjoajan hallinnassa

erityisesti se johtaa näiden yritysten perustamiseen myös maan rajojen ulkopuolelle missä tällainen toiminta on mahdollista kuluttajien hyväksi ja toisaalta myöskään tekijänoikeuksia loukkaamatta siinä mielessä kuin se on tarkoitettu

hallituksen kaavailema sopimuslisenssijärjestelmä on sinänsä ongelmallinen että se rajoittaa kilpailun jo määritelmällisesti vain niihin osapuoliin jotka tähän sopimiseen osallistuvat eli se asettaa elinkeinonharjoittajat eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden ja käytännössä estää uusien pienten toimijoiden pääsyn markkinoille

tämä nostamani muutosehdotus sen sijaan takaisi kuluttajalle valinnanvapauden ja sitten toisaalta kaikille yrittäjille tasavertaisen mahdollisuuden tarjota palveluita uusinta tekniikkaa hyödyntäen ja sitä myös jatkokehittäen varmistaen samalla myös kohtuullisen korvaustason oikeuden omistajille

on todettava että kilpailu ja kuluttajavirasto on kritisoinut voimakkaasti tätä opetus ja kulttuuriministeriön ratkaisumallia ja asettunut lausunnossaan tukemaan ehdotukseni mukaista ratkaisua

arvoisa puhemies

ministeri stubb kertoi tuossa juuri world economic forumin uusimmasta tutkimuksesta ja se kertoo aika karua kieltä siitä että paitsi että meillä eivät työmarkkinat toimi niin tänne ei tosiaankaan valu niitä sijoituksia

ja aika huonolta tämä tältä osin näyttäisi jos opposition käsiin tämä maa uskottaisiin

ja toisin kuin vanhan liiton miehet täällä haluavat meille uskotella sopimusvapaus ei tarkoita työmarkkinajärjestöjen sopimusvapautta vaan sitä että sitä voidaan yksikkökohtaisesti soveltaa työpaikkatasolla

demarien linjasta jää kyllä nyt vähän ristiriitainen kuva

toisaalta perätään lyhyen tähtäimen vaikuttavuutta mutta toisaalta tarjotaan sen tilalle tempputyöllistämistä työllisyysmäärärahoja työllistämistukia yleisestikin jotka eivät auta kuin lyhyellä aikavälillä ja nekin rahoitetaan velalla

toisaalta perätään tuottavuuden nostamisen perään sitä ei toki voi kuin kiitellä mutta kuten tiedämme täältä julkiselta sektorilta käsin me emme voi tuottavuutta nostaa kuin lisäämällä panostuksia osaamiseen ja pitkällä aikavälillä ne auttavat jos auttavat

puhutaan kovasti siitä kuinka osaaminen ratkaisee ja hyvät tuotteet ratkaisevat mutta markkinoilla on kyllä näin että jos juuston hintaa laskee sen kysyntä nousee

ei kovin realistiselta vaikuta että seuraavallakaan kaudella keskustan johdolla näillä eväillä päästäisiin yhtään eteenpäin

arvoisa puhemies

edustaja tiilikaisen puheita voi sikäli ihmetellä että täällä nyt puhutaan pieni ja keskituloisten työn verotuksen alentamisesta mikä on toki hyvä idea ja mielestäni ja kokoomuksen mielestä työn verotusta pitäisi tietysti pienentää kautta linjan

se ei tee sitä edes pieni ja keskituloisten osalta sen vuoksi että lähivuosina sosiaaliturvavakuutusmaksut tulevat nousemaan ja myös kunnallisverotuksen paine on hyvin merkittävä

mutta oli miten oli keskustan veropaperi ei tosiasiallisesti laske verotusta minkään tulonsaajaluokan osalta ja sen vuoksi pidän hyvin epärealistisena sitä että teidän mallinne mukaisesti me pystyisimme aidosti työpaikkoja tässä maassa lisäämään

arvoisa puhemies

professori vesa kanniaisen työryhmän tänä vuonna julkaisemassa kirjassa arvioidaan työn määrittävän suoraan ja välillisesti suurimman osan myytävän tuotteen tai palvelun hinnasta

mitä monimutkaisempi tuote sitä enemmän välivaiheita tuotannossa ja tuotannon eri vaiheissa syntyy jalostusarvoa ja niihin sitoutuu työvoimakustannuksia

pitkällä aikavälillä meidän kilpailukykymme ratkaisee kuitenkin vain ja ainoastaan mahdollisuus sopia palkoista ja muista työehdoista siellä missä kysyntä ja tarjonta kohtaavat eli työpaikkatasolla

ne kunnioittavat sopimusvapautta sen perinteisessä hengessä eli siinä että työntekijällä ja työnantajalla on mandaatti sopia työehdoista itseään sitovasti